eräs näistä on komennusmiesten kohtaloon puuttuminen hyvässä määrin niin kuin eduskunta on aiemminkin lausunut ja määrittänyt

millä te olette ajatelleet sen tehdä koska sillä että kunnille ei anneta varoja ja kunnat joutuvat nostamaan veroprosentteja mennään kohti tasaveroa välillisten verojen nostolla mennään kohti tasaveroa

mutta kun mennään itse asiaan niin täällähän tehtiin henkilöautojen osalta taannoin päätös siitä että ajoneuvovero perustuu päästöihin

on aivan käsittämätöntä että eduskunta antaa valua oman arvovaltansa hukkaan kerta toisensa jälkeen laatimalla lausumia hyväksymällä ne mutta siitä huolimatta antaa hallituksen kävellä yli jos ja kun se ei tunnu niitä toimeenpanevan

onko hallitus menossa tietoisesti kohti tasaveroa ja jos ei ole niin mitä lisäelementtejä aiotte tuoda jotta progressiivinen verotus säilyy yhä

mutta tässä laissa on yksi erityinen ongelma matkailuautot

toinen ongelma on juuri tämä toimeentulotuella elävien lapsiperheiden elämisen hintataso eli se että kun lapsilisiä korotetaan niin se kaikkein köyhin osa lapsiperheistä ei pääse nauttimaan tippaakaan niistä korotuksista

matkailuautot tullaan verottamaan tästä lähtien kokonaismassan mukaan koska niistä ei ole saatavilla minkäänmoisia päästötietoja

pakettiautoista on tehtailla mitattu tämmöiset samanlaiset laboratorio olosuhteissa tehdyt tekniset päästömitat kuin henkilöautoista jolloinka vero voidaan määrittää sen mukaan

hallitus vannoo hetemäen työryhmän nimiin eikä ole valmis sanomaan sanaakaan näinä aikoina pääomaverotuksesta ihmisten veronmaksukykyisyydestä taikka siitä miten se haluaa turvata ihmisten perustoimeentulon

mutta tässä hallituksen esityksessä ei ole lainkaan huomioitu sitä että matkailuauton hankkijalla ei ole minkäänmoista mahdollisuutta edes valita vähempipäästöistä autoa kun niitä päästötietoja ei ole ja jos mennään massan mukaan niin silloin taas tämä tietty ekologisuus ei välttämättä toteudu koska samanmassainen auto on se sitten uudempi tai vanhempi joka todennäköisesti päästää enemmän tulee verotetuksi samalta pohjalta

häntä eivät tunnu kiinnostavan lainkaan ihmisten käteenjäävät rahat verotuksen eräänä elementtinä hyödynnettävä mahdollisuus antaa ihmisille sitä kuuluisaa ostovoimaa lisää

yritettiin sitten löytää ratkaisua valiokunnan asiantuntijakuulemisessa ja itselleni tuli alkuun mieleen että kun katsastuksessa autoille on pakolliset päästömittaukset miksi näitä mittauksia ei hyödynnetä

katsastusasemalta kerrotaan että näitä päästöjä mitataan mutta niissä ei kyetä erottamaan hiilidioksidipäästöjä mihin päästöperusteeseen siis tämä vero perustuu niin tarkkaan että sillä olisi yhtäläistä luotettavaa tai vastaavaa merkitystä kuin laboratorio olosuhteissa tehdyillä mittauksilla mihin taas muiden autojen verotus perustuu

toki toivon että hetemäen työryhmä tekee kokonaisarvion meidän verotusjärjestelmästämme ja määrittää verotuksen eri mallien suhteita toinen toisiinsa

sosialidemokraatit esittävät lausumaksi että eduskunta edellyttää että hallitus varmistaa täydentävillä tukitoimilla sen että eri ihmisryhmien välinen yhdenvertaisuus toteutuu ja energiatehokkaita hankkeita on kannattavaa ja mahdollista tehdä asumismuodosta ja tulotasosta riippumatta

ruotsissa kuulemma on en tiedä mutta kuulin siitä mahdollisuus tietyssä systeemissä mennä mittauttamaan vaikka juuri matkailuauton päästöt todistettavasti juuri tällaisissa vastaavissa teknisissä laboratorio olosuhteissa jolloinka kykenee todentamaan sen mikä on auton todellisten päästöjen suuruus

tämä liittyy siihen että hallituksen esityksessä ja nyt valtiovarainvaliokunnan mietinnössä on laajennettu kotitalousvähennystä koskemaan energiaremontteja sen kattosummaa on kasvatettu mutta millään ei taata sitä että se kohdentuu vain energiatehokkaisiin remontteihin ja millään ei turvata tässä sitä että myös ne pienituloisimmat joilla ei muuten ole varaa tehdä remonttia joilla ei ole veroja joista vähentää kykenisivät tekemään järkeviä kannattavia energiatehokkaita remontteja

suomessa ilmeisesti on vtt ainoa mahdollinen joka kykenisi tekemään vastaavia mittauksia ja josta saataisiin todelliset tiedot ja jälleen se todellinen perusta sille miltä pohjalta verotetaan matkailuautoja

tähän me sosialidemokraatit haluamme puuttua että hallitus tuo välittömästi semmoisia täydentäviä tukitoimia joilla eri ihmisryhmien välinen yhdenvertaisuus taataan

mietitään sitä mitä matkailuauton varustelu massan lisäämisen mukana tuo kenties lisäpäästöjä

tämän tyyppisenä esityksenä vaan ei ole mitään järkeä siinä että meillä on yksi ajoneuvotyyppi jota tietoisesti ei haluta antaa määritystä sillä ajo tai alkaa edes määrittää päästötietojen pohjalta eikä haluttu kehittää tätä mallia siihen suuntaan

jälleen veron lisäksi vielä tulee tiettyjä maksuja hallinnollisia kustannuksia mitä tässä joutuu maksamaan ennen kuin saadaan sähköiset järjestelmät toimimaan mitä kautta kenties nämä poistamiset ja jälleen käyttöön ottamiset myös helpottuvat

tulee myös kehittää jatkossa sitä miten matkailuautot saadaan todella tähän päästöperusteiseen verotukseen eikä niin että tämä kokonaismassa ratkaisee

arvoisa puhemies

se on niin suuri summa että mietitään myös mikä mahtaa olla sen vaikutus matkailuelinkeinolle suomenmaassa missä matkailuautoilijat monesti kiertävät sekä kesäisin että talvisin

kun te sanoitte että juu kyllä kunnilta joudutaan ottamaan mutta painopiste on eri kuin hallituksella mistä te otatte sitten kunnilta enemmän kuin hallitus jos teidän painopisteenne on niin totaalisen eri tässä kohtaa

täytyy muistaa tähän vanhustenhuollon keskustelun yhteyteen myös se että hallitus panostaa omaishoitoon kotihoitoon välimuotoisiin palveluasumisiin jotta saadaan tuotoksena se että laitospaikoilla ei tarvitse olla niiden jotka eivät niitä tarvitse

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

rehula puhui täällä aiemmin siitä että sosialidemokraatit eivät ole valmiita antamaan kaikkein vähäosaisimmalle kansanosalle ruuan arvonlisäveron alennusta

tässä kohtaa täytyy vastata hänelle että kun katsoo keskustan veropolitiikkaa niin sekä nämä tuloveron alennukset että ruuan arvonlisäveron alennukset kohdistuvat niin laajalti että niiden kohdennusosuus on harhalaukaus koska ne menevät myös niille jotka aidosti eivät veronalennuksia tarvitsisi

sosialidemokraatit taas haluavat kohdentaa myös verotuksellisesti oikein niin että vähäosaisimmat hyötyvät eniten ja sitä kautta jo aiemmin todettu kunnallisverotuksen perusvähennys on meidän vaihtoehtomallimme tähän kohtaan

tavoite on nähdä nimenomaan aika ennen hallitusohjelman kirjoittamista jotta nähdään se vaikutus minkä hallitusohjelman kirjoittaminen mahdollisesti aiheutti ruuan hintoihin mikä on kansainvälinen yleinen kehitys mikä on palkkaratkaisujen kehitys mikä on sitä kautta mahdollisesti tämän päivän todellinen hintakehitys ja jos tämä tulee toteutumaan ruuan hinnan ruuan arvonlisäveron alennus tulee toteutumaan mikä sen vaikutus on todellisesti siihen hintatasoon mistä lähdettiin ennen kuin tämä kirjaus on tehty elikkä onko mennyt kaupoille jo etukäteen hintoihin

ja siihen oikeudenmukaisuuteen viitaten mitä tässäkin pyritään hakemaan ja niitten todellisten päästöjen mukaan verottamaan tässä kohtaa huomaa sen että tässä ei ollut hallituspuolueilla edes halua lähteä etsimään sitä todellista ratkaisua

laitinen täällä jo kyseli on aivan erinomaista kysyä että entä sitten jos seurannassa tulee todettua että se ei mennyt hintoihin

kankaanniemelle täytyy sanoa että siinä oli suoraselkäistä puhetta

näin tulee tehdä mitä mieltä itse on tehdä omat valintansa siinä

muutama kommentti alkuun käytyyn keskusteluun täällä

en voi ymmärtää sitä miten samoilla asioilla samoilla sanoilla voidaan tarkoittaa niin paljon eri asioita

kokoomuksen edustajat ja kokoomuksen puheenjohtaja valtiovarainministeri jyrki katainen ovat monesti sekä tässä salissa että julkisuudessa toistaneet samaa mantraa minkä ed

outi mäkelä totesi tänään täällä sanoessaan että tästä asiasta eivät tule hyötymään ne yritykset jotka irtisanovat työntekijöitään

on yrityksiä jotka antavat kenkää joillekin yksittäisille tai useammalle työntekijälle jos ja kun heille jää yksikin työntekijä vielä firmaan

kansaneläkemaksun poisto tulee hyödyttämään sitä kyseistä yritystä

sen takia pyydän että kokoomuslaiset tarkistavat kielenkäyttöään sen suhteen mitä eri termit pitävät sisällään ja puhuvat asiasta niin kuin se on koska se mitä nyt ovat kokoomuslaiset puhuneet viittaa siihen että tässä laissa olisi jonkinlainen ehto ehto työnantajille että vain ne työnantajat jotka pitävät hyvää huolta työntekijöistään eivätkä irtisano ketään saavat sen hyödyn

elvytyspaketista hallitus on itse sanonut että sen tulee olla oikea aikaista kohdennettua ja väliaikaista

arvoisa puhemies

toki hallituksen esityksen yhteydessä lukee termi väliaikainen mutta se väliaikaisuus ei tarkoita että kelamaksut palautettaisiin tietyn ajanjakson jälkeen vaan se väliaikaisuus tarkoittaa sitä että väliaikaisesti poistetaan osa kunnes poistetaan kaikki

onko siis näin että sieltä asti tehdyissä sopimuksissa ei tällaisen pykälän käyttöönotto ole mahdollista vaan hallituksen sanojen mukaan vasta tästä hetkestä näitä voidaan hyödyntää kun te tulitte tietoisena meidän kysyttyämme asiaa tänne kertomaan

pyydän vain hallituspuolueita hallitus mukaan lukien tarkistamaan terminologiaa silloin kun puhutaan elvytyksestä että se täyttää elvytykselle asetetut periaatteelliset vaatimukset

me olemme toista mieltä

kun lehdet laittavat asioita julki me haluamme faktoja me haluamme luoda kansalaisille lisää luottamusta ja hallitus näyttää väheksyvän tätä kysymystä

ne jotka hallitus on itse myös allekirjoittanut

heinonen

sitten kun puhutaan rahoituksesta niin se mitä täällä on kristillisdemokraattienkin taholta nostettu esiin on että tämän esityksen suuri ongelma on se että tälle ei ole esitetty rahoitusta

heitetään ilmaan vain epämääräisiä termejä että ympäristöveroilla energiaveroilla ilman sen täsmällisempää tietoa mitä tämä esitys tulee pitämään sisällään

mutta väliajaksi hallitus on valmis ottamaan velkaa velkaa joka maksaa velkaa jota välttämättä ei tarvitsisi edes ottaa jos nyt olisi rahoitusratkaisut jo olemassa tai se että esimerkiksi niitä hallituksen jo päättämiä suurituloisten veronalennuksia tai joitain muita veroratkaisuja ei toteutettaisi sillä niitäkin voidaan perua

arvoisa puhemies

rahoituksesta täytyy ihmetellä vielä kristillisdemokraattien linjaa viimeinenkin heikäläinen poistui salista äsken koska en ymmärrä sitä että kristillisdemokraatit kirjoittavat ponsilausumassaan että eduskunta edellyttää että hallitus tuo eduskunnan tietoon ennen lain voimaantuloa selkeän suunnitelman jolla kansaneläkkeiden rahoitus turvataan kansaneläkemaksun poistamisen jälkeen sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla

mutta ilman kotiläksyjen tekemistä hallitus tulee paikalle halveeraa eduskuntaa halveeraa niitä kymmeniä ja satojatuhansia palkansaajia jotka ovat allekirjoittaneet erilaisia adresseja ja jotka ovat huolissaan omasta eläkkeestään jotka ovat palkansaajia jotka ovat ja siitä mitä järjestelmälle tapahtuu ja täällä ei kyetä suoraan vastaamaan kyllä tai ei ja menevät ristiin määritelmät

jos heillä on selkeä vaatimus täällä kait heidän täytyy olla kuuliaisia itselleen ja silloin olla hyväksymättä sitä kunnes hallitus tuo selkeät ratkaisut siihen miten tämä asia rahoitetaan koska eihän täällä ole mitään tekemistä silloin he antavat vapaat kädet hallitukselle tehdä minkälaisia ratkaisuja tahansa tämän heidän vaatimansa sosiaalisen oikeudenmukaisuuden periaatteen mukaan

me olemme koko ajan puhuneet eläkkeellejäämisiästä työurien pidentämisestä työssäjaksamisesta kun pääministeri vanhanen aiheutti itse tämän sotkun puhumalla eläkeiästä ja sen nostamisesta

on todettu että ei ole mainittavia työllisyysvaikutuksia ja tämän logiikan mukaan hallitus esittää sitä kaikille laajennettavaksi

jos sanoisi että ei pelkästään epäloogisuutta vaan täyttä käsittämättömyyttä

luottamusyhteiskunta on suomessa toiminut monesti nimenomaan niin että eri tahot sopivat keskenään järjestöt hallituksen kera ja se on turvannut eräänlaisen yhteiskuntarauhan ja kehittämisen mallin ja vaihtoehdon koko yhteiskunnassa

tässä taloustilanteessa kun epävarmuus on kasvanut korkeammaksi kuin kenties pitkään aikaan ryhdytään sanelupolitiikkaan ja sanelupolitiikkaan on ryhtynyt nyt nimenomaan hallitus

sitten tulee pääministeri vanhanen joka sanoo että eläkeikää nostetaan ja sen ohessa kaikkea muuta mikä on vastoin niitä elementtejä jotka olivat tämän sovitun sosiaalitupon sisällä

jos sama hallitus on kahta eri mieltä samaan aikaan ja vaatii muita tulemaan neuvottelupöytään niin pyytäisin vaan että hallitus ensin tarkistaa oman linjansa mitä mieltä on mistäkin asiasta ja sen jälkeen tarkistaa myös omat linjauksensa ja on valmis luopumaan niistä

me olemme käyneet täällä mielenkiintoista keskustelua siitä onko tämä työuria pidentävä vai lyhentävä vai siihen vaikuttamaton

haluaisin mielelläni vaan kuulla mitkä ovat ne porvarihallituksen elementit tähän kohtaan koska se iso huoli on siinä että se tahtoo jäädä tällaisten kaikkien esitysten jalkoihin kun huomataan että esityksessä toisensa jälkeen ollaan kyseenalaistamassa olemassa olevia työeläkejärjestelmiä

sen pitäisi olla hallituksen pääkiinnekohta koko työllisyys työttömyys se mitä kautta me saamme ihmiset töihin sinne työelämään jaksamaan jotta saadaan veroeuroja yhteiskunnalle eikä niin että veropohjaa rapautetaan kerta toisensa jälkeen

alennus ehdotetaan säädettäväksi väliaikaisena koska hallituksen tarkoituksena on antaa eduskunnalle erillinen esitys työnantajan kansaneläkemaksun pysyvästä poistamisesta

zyskowicz sanoi että tällaisena taloudellisena aikana hallitus tarvitsee yhteistyökumppaniksi työmarkkinajärjestöjä

juuri näin mutta voidaan kysyä että silloin kun hallitus linjasi tätä eläkeiän nostoa niin missä oli se kaipuu kumppanille silloin

silloin sanottiin että kumppani ei kelpaa koska kumppani on kuitenkin eri mieltä

kuultuani hallituspuolueiden eduskuntaryhmien puheenvuorot täytyy todeta että näköjään hallituspuolueitten eduskuntaryhmillä hallitukseen ei ole luottamista

osa jää unhotani puheenvuoroja on luottamusta koska suurten kaupunkien joukkoliikennetuki on tullut kyseenalaistettua liian pienenä vammaisten henkilökohtainen avustajasysteemi mietitään mihin mitoitetaan rahat ruuan arvonlisäveronalennus on kyseenalaistettu ja sanottu että se on epätäsmällinen kotitalousvähennysten kohdentaminen ennen kaikkea jos mökeistä tehdään kakkosasuntoja pysyvästi onko se ekologista tekoa vai ei

arvoisa puhemies

meidän mallimme on taata se että jokaisella köyhemmälläkin on varaa ostaa se leipä maito liha riippumatta siitä meneekö ruuan arvonlisäveron alennus hintoihin vai ei

arvoisa puhemies

meidän perusvähennyksemme tuo näille samaisen tulotason ihmisille monin verroin enemmän kuin ruuan arvonlisäveron alennus hintoihinkin mennessään tuo alimman tulotasoluokan ihmisille